itse suhtaudun positiivisesti team finland kasvuohjelmaan ja se myös tukee nyt tämän myötä bio ja digitalouden sekä puhtaiden ratkaisujen kärkihankkeiden päämääriä kansainvälistymisen viennin sekä ulkomaisten investointien edistämisessä

pitää tietysti paikkansa että esimerkiksi japani on ollut jo vuosia hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on eräänlainen paperitiikeri tällä hetkellä taloudellisesti mutta kuitenkin kiinan kaltaiset maat vetävät edelleen maailmantaloutta ja uskon että se tässä vahvasti jatkuu

erityisen suuri mahdollisuus suomelle onkin aasian infrastruktuuri ja investointipankki aiib jonka perustamiseen suomi lähti ensimmäisten mukaan ja se oli hyvä asia

olenkin itse tekemässä tällä hetkellä raporttia tästä aiibstä eli siitä miten suomen kaltainen pieni maa voi sitä hyödyntää

pieni maa pärjää juuri sillä laadulla hyvällä maineella ja mitä olen jutellut esimerkiksi kiinalaisten yritysedustajien ja sitten myös heidän kauppapoliittisten edustajiensa kanssa niin tämä maine on kyllä tiedossa

tämän raportin tietysti haluan sitten myös meidän hyvälle työ ja oikeusministeri lindströmille ja elinkeinoministeri rehnille aikanaan luovuttaa ja ehkä sieltä jonkinlaisia ajatuksia voi sitten jatkolle tulla

mutta näen että suomen perinteinen linja eli että viennistä eletään on edelleen ajankohtainen ja uskon että siinä olisi vielä enemmän mahdollisuuksia kuin tähän mennessä on pystytty edes ennakoimaan

toisaalta siinä on tämä puoli että nämä nuoret yrittäjät siis voittopuolisesti nuoret yrittäjät niin kuin useimmat yrittäjät vähän missä tahansa länsimaissa näkevät että valtio on enemmän tiellä kuin auttamassa

näen että tässä on edustaja harakalla ihan aiheellinen huoli mutta toisaalta jos pitää positiivisia asioita hakea niin työvoiman tarveharkintaahan ei kokonaan poisteta mutta siinä hallitusohjelmassa linjattiin hyvin että tällaisilla aloilla kuin esimerkiksi peliala helpotetaan myös näitten erityisosaajien rekrytointia ulkomailta koska tosiasia on se että vaikka nämä yritykset kuinka ovat isänmaallisia haluaisivat palkata suomesta osaavia ihmisiä niin ei täältä yksinkertaisesti maailmanosaajia riitä lukumäärällisesti riittävästi joten joutuu sitten palkkaamaan muualta ja tätä kyllä hallitus helpottaa

yleiskeskustelu päättyi ja pääluokan käsittely

ja tosi kylmä

arvoisa puhemies

jaan sen syvän ihmetyksen tästä välikysymyksen hengestä että kun ensin soihduin ja talikoin lähdetään lynkkaamaan yksittäistä ministeriä saadaan mediajulkisuus ja sen jälkeen välikysymyskeskustelussa annetaan ymmärtää että suorastaan sivistyksellisesti me vain haluamme puhua asiaa niin ei tätä kyllä voi ymmärtää millään

joskus pitäisi katsoa sitä malkaa omastakin silmästä edustaja arhinmäki

sanoitte että se oli sopimatonta ministeriltä ja kun toimittaja kysyi teiltä että oletteko keskustellut tai keskusteletteko asiasta pääministerin kanssa niin te totesitte

no en mä nyt tiedä onko siinä mitään puhuttavaa

vihreät on lähtenyt tähän välikysymyskeskusteluun täysin sammutetuin lyhdyin ja edustaja arhinmäki vasemmistoliitolla tämä on muuten vain väsynyttä